ministeri on aiheellisesti huolissaan ict alasta mutta on kuitenkin nähtävä tämä kokonaisuus

turvetuotantoa onkin kiittäminen viime vuosien kehitystyöstä jota alalla on tehty paljon vesistö ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi

nyt itse saimaan rannalla eläneenä ja kasvaneena me olemme siellä kymmeniä vuosia tulleet norpan kanssa hyvin toimeen niin kalastajat kuin norpatkin keskenään

millainen suomi on öljyn jälkeen

varmastikin siihen johtaa se että vienti ei nyt tällä hetkellä oikein kunnolla vedä mutta toinen miksi tämä on mennyt pitkästä aikaa taas kauppatasevajeeksi johtuu myöskin energian hinnan kallistumisesta ja sen tuonnista

en käyttäisi tällaista sanaa vain kun tämä on aika iso asia perustuslain muutos että mahdollistetaan tulevien hallituksien vaalipiirijaon mulkkaaminen aina ennusteiden mukaan sopivaksi omille puolueille mikä on iso asia

työllisyysasteemme on useita prosentteja alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa ja omalta osaltaan kilpailukykyämme on heikentänyt euroalueen jäsenyys

kun meillä on tällä hetkellä jo merkittävästi rajoitettu kalastusta ja jopa liikkumista norppa alueilla niin minä näen nyt kyllä pienen peikon siinä että ely keskus edelleen sitten saa nyt sellaisen mandaatin tässä että pystyy rajoittamaan lisää kalastusta ja liikkumista

tämän vuoksi onkin energiapolitiikalla suomessa aika merkittävä vaikutus

voimmeko me hyödyntää kotimaista energiaa ja tehdä sellaisia ratkaisuja energiapolitiikassa että ne tukevat kotimaisen energian käyttöä niin että voidaan luopua myöskin tuontienergiasta

mutta joka tapauksessa tämä mahdollistaa suuret vaalipiirit ja tässä nämä vaalipiirit eivät ole keskenään jatkossa ehdokkaitten kannalta tasa arvoisessa asemassa

yleishyödyllisyyssäännöksien lieventämistä kyllä tällä hetkellä kannattavat rakennuttajayhtiöt vuokratalojen omistajat kannattavat niitä rakentajayhtiöt kannattavat niitä työntekijäjärjestöt kannattavat niitä ja ara kannattaa niitä

tästä syystä hallituksen talouspolitiikan ydinalueet ovat kilpailukyky työllisyys ja julkinen palvelutuotanto

suomi kuitenkin voisi olla öljyvaltio halutessaan

tässä on paljon erilaisia asioita vielä jotka eivät ole tiedossa niin kuin tämä polttoainehuolto tai se mihin käytetyt polttoaineet sijoitetaan jotka ovat erittäin merkityksellisiä asioita ja lukuisia muita

kiina ja aasia kasvavat

arvoisa puhemies

tässä harmaan talouden torjunnassa tai verosuunnittelussahan tämä on kokonaisuus jossa täytyisi ottaa tämän korkojen verovähennysoikeuden lisäksi myös alikapitalisointi ja nämä konserniavustukset huomioon

tässä taloudellisessa tilanteessa me tarvitsisimme kuitenkin kotimaisen kysynnän lisäämistä että päästään tämän lamakauden yli ja siihen valitettavasti ei tämä arvonlisäveron korotus ole oikein ollut sopiva ratkaisu

erityisen huolissani olen siitä että jatkossa tämä tarkoittaa myöskin sitä että vain varakkaat joilla on omaa rahaa pystyvät käymään tämän kampanjan tai sellaiset ehdokkaat jotka saavat tukea riittävästi

minun mielestäni tämä on tärkeä pointti yrityksille että yritys voi hyödyntää tämän korkojen verovähennysoikeuden

edustaja rajamäki toi mielestäni asiallisesti esille täällä että tällä hetkellä pk sektori ei oikein saa rahoitusta pankeista

mutta eikös tämä olisi yksinkertaista rakentaa niin että ainoastaan markkinakorkojen suuruinen verovähennysoikeus on käytettävissä

kotimaisen kysynnän kasvattamiseen pyritään kotitalousvähennystä kasvattamalla sekä pieni ja keskituloisten ostovoimaa lisäämällä työtulovähennyksen kautta

eli kaikki tämmöiset ylimääräiset korkojen maksut joilla käytännössä siirretään maksettavia veroja sitten konsernin sisällä ulkomaille ovat torjuttavissa sillä että korkojen vähennysoikeus seuraa markkinakorkojen suuruutta

arvoisa puhemies

ttipstä neuvoteltaessa on tärkeää että investointisuoja työelämän normit ja elintarviketurvallisuus otetaan huomioon

hallitus päätti merkittävistä uusista työllistävistä toimista

varsinainen pihvi on työttömyysturvan peruspäivärahan käytön mahdollistaminen palkkatukeen ja starttirahaan

olennaista on ettei usan ja eun eri lähtökohdista lähtevän sääntelyn yhteensovittaminen johda meillä sääntelylle asetettujen tavoitteiden vesittymiseen

tässä muutama edustaja ottikin esille tämän puolan tilanteen ja hiukan epäterveen kilpailun näillä kansainvälisillä markkinoilla ja keinot kuinka siihen voidaan puuttua

arvoisa puhemies

hiukan hämmentyneenä kuuntelin tätä keskustelun alkua kun tässä salissa on viimeinen vuosi kuultu siitä että oppositio huutaa että täytyy luopua leikkauslinjasta ja siirtyä työllistämisen linjalle ja nyt kun valtiovarainministeri kertoo sen että leikkauslinjasta keskitytään enemmän työllisyyden linjaan niin tuntuu että sekään ei käy

arvoisa rouva puhemies

investointisuoja ei myöskään saa johtaa tilanteisiin joissa sijoittajat olisivat joissain tilanteissa vapautettuja suomen lain asettamista velvoitteista

tätä arvopaperikeskusasetusta tätä hallituksen esitystä on muokattu jo hyvin monta kertaa ja tämä taitaa olla olikohan kolmas esitys

on totta että se on hiukan liian aikaista tässä vaiheessa kun määräaika on vasta ensi viikon tiistaina sitten me tiedämme onko tämä kotimainen omistus saatu kuntoon mutta vastuu omasta ministeriltä kysyisi siitä

selkeästi puolalla on tällaisia voisi sanoa että ainakin arveluttavia kiellettyjä valtiontukielementtejä tässä kaupankäynnissään

erityisen tärkeää suomen kannalta on myös että luonnonvarojen kaupallinen käyttö säilyy kansallisen päätäntävallan piirissä

minä luulen että valtiovarainministerin taustalla on nyt hyvin positiivinen kehitys tässä kilpailukykysopimuksen saavuttamisessa

muistaakseni piensijoittajat muun muassa ovat tyytyväisiä nyt jo tähän hallituksen esitykseen

miten tämmöiseen voidaan puuttua

nyt kun on tiedossa se että ruotsissa on suljettu kaksi ydinreaktoria ja meillä on yhteiset pohjoismaiset sähkömarkkinat mutta kuitenkaan ruotsin ja suomen välillä ei ole riittävää kaapeliyhteyttä niin että sähkö sujuvasti siitä läpi kulkee mikä on johtanut taas siihen että alueelliset hintaerot sähkön hinnassa ovat kasvaneet merkittävästi niin olisin vastuunalaiselta ministeriltä tiedustellut onko tälle puolelle ajateltu minkäännäköisiä hankkeita tai onko vireillä hankkeita ruotsin ja suomen välisen sähkönsiirron osalta

se on juurikin niin että oecdn vientiluottosääntelyn tulkintaa pitäisi saada yhtenäisemmäksi ja suomen pitäisi nimenomaan sitä kautta pyrkiä vaikuttamaan että tulisi tämä tasapuolinen kilpailutilanne paremminkin täällä

kun täällä oppositio nyt kysyy että muuttaako hallitus esitystään niin kyllä minä nyt toivon ettei enää muuttaisi vaan me voisimme aloittaa tämän eduskuntakäsittelyn nyt sitten ihan rauhassa talousvaliokunnassa

osatyökykyisiä nuoria kannustetaan hakeutumaan kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisen sijaan korottamalla nuorille maksettava kuntoutusraha takuueläkkeen tasolle

erityisesti ihmisiä mietityttää elintarviketurvallisuus

itsekin toivon sitä vilpittömästi että se saavutetaan ja se antaa hyvän pohjan nimenomaan päästä siitä leikkauslinjasta eroon jota kukaan ei ole mielellään tietenkään tehnyt mutta se mahdollistaa sen että leikkauksista voidaan siirtyä työllistämisen politiikkaan

mitä tulee näihin pelkoihin mitä tässä nyt oppositio on esittänyt niin kyllä tämä toimintamalli kuitenkin menee niin että opposition edustajat pääsevät tätä asiaa käsittelemään valiokunnassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun minä olen ymmärtänyt kuitenkin että avoimuus on niin hallituksen kuin oppositionkin tahtotila niin meillä on talousvaliokunnassa sitten mahdollisuus katsoa että tämä avoimuus toteutuu mahdollisimman hyvällä tavalla

en tänäänkään voi olla mainitsematta sitä että perussuomalaiset esittivät tutkimus ja tuotekehityskustannusten vähennysoikeutta jo yli vuosi sitten

korko sinällänsä ei kohdistu niinkään tähän pääomaan koska kyllä tämä viennin rahoitus katsotaan kuitenkin niin tiukalla seulalla että pääomariski on hyvin pieni tässä

arvoisa puhemies

neuvottelut sopimuksen tarkasta sisällöstä ovat kesken joten komission on syytä tiedottaa avoimesti neuvotteluiden etenemisestä kansallisille parlamenteille

pidän tätä hallituksen esitystä hyvänä alkuna sille että me saamme uusia innovaatioita ja saamme tutkimusta ja tuotekehitystä ylipäänsä kehitettyä ja sitä kautta uusia tuotteita ja sitä kautta myöskin uusia työpaikkoja

todellisia perusteita lakkautukselle millä lakkautetaan hovi ja hallinto oikeus kouvolasta ja siirretään toiminnot kuopioon ei ole

tämän lisäksi ennen sopimuksen allekirjoittamista on kansallisille parlamenteille vielä varattava mahdollisuus lausua sen lopullisesta sisällöstä

mutta se mihin se riski sitten kohdistuu on korko kun tämä viennin rahoitus tapahtuu niin että tässä tarjotaan tuote ja rahoitus samassa paketissa ja tämä korko on kiinteä korko

en voi olla kommentoimatta myöskään nyt näitä keskustan esityksiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meidän on ajateltava energiaa aivan uudella tavalla

jos korot sitten pitkällä aikavälillä kuitenkin joka tapauksessa vaihtelevat niin odotettavissa on ja reilusti sanon että niitä tappioita voi jonkun verran tulla mutta ne tulevat siitä koron osuudesta

kaupan esteiden purkaminen luo talouskasvua

on nähtävä kuusenoksa kemikaalina puru ja lastut biopolttoaineina vesi lämmönlähteenä ja niin edelleen

kouvolasta jäävät tilat tyhjilleen ja kuopiossa joudutaan niitä korjaamaan ja todennäköisesti rakentamaan myöskin uusia tiloja

maamme työttömyys kasvaa tällä hetkellä eun nopeinta tahtia ja mikä huolestuttavinta pitkäaikais sekä nuorisotyöttömyys ovat räjähtämässä käsiin

tämä voi johtaa siihen että jotkut kommandiittiyhtiöt joutuvat muuttamaan yhtiömuotonsa osakeyhtiöksi tai sitten avoimet yhtiöt jnp

perussuomalaiset ovat ulkoministeri soinin johdolla pyrkineet toimenpiteisiin joilla turvapaikanhakijoiden vyöry suomeen saataisiin hallintaan

tämä arvopaperikeskusasetus

samalla on kuitenkin muistutettava että jos hallitus olisi heti kautensa alussa tarttunut opposition yhteistyötarjoukseen olisi meillä todennäköisesti uusi sote malli jo käytössä ja näin talouden sopeutustarve huomattavasti pienempi

asiantuntijat puhuvat avoimesti jo massatyöttömyydestä

tätä on perusteltu myöskin maantieteellisin perustein niin että kouvola on sitten tämän tuomiokunnan keskellä

jos menee seuraava täysistunto on tiistaina kahdeskymmeneskolmas

kaupan esteiden purkaminen on periaatteellinen kysymys

helmikuuta heti kuuta kello neljätoista

käsittelystä sen verran että talousvaliokunta ryhtyy tätä hallituksen esitystä ensi viikolla käsittelemään

keskeytettiin

mutta tässä ehkä järkevämpää olisi käyttää kuitenkin asukaslukuperustetta ja silloin se ei välttämättä kuopio olisi

olemme esittäneet että hallitus päättäisi kunnianhimoisista uusista rakenneuudistuksista jotka antaisivat meille mahdollisuuden tehdä myös elvyttävämpää työllisyyttä ja talouskasvua tukevaa suhdannepolitiikkaa

me tulemme käsittelemään sen hyvin huolellisesti ja mitä tulee pelkotiloihin tai sanoihin mitä täällä on sanottu niin kyllä tässä kaikilla meillä on yhteinen tahto että avoimuus tässä säilyy

ei tule siksi että te leikkaatte yritystukia te poistatte korotetut poistot ja kiristätte osinkoverotusta nimenomaan perheyhtiöiltä nostatte sähköveroa